arvoisa puhemies

tässä viimeisessä alaikäisasiassa kysymys on että siis jos tapahtuu niin kauhea asia että perheen toinen vanhempi kuolee toinen jää leskeksi ja lapset perivät kuolleen niin se raskas rutiini jonka monet lesket ovat kokeneet paitsi kohtuuttomaksi myös jossain määrin sellaiseksi että se saattaisi heidät epäilyksenalaisiksi surun keskellä se prosessi kevenee monilta osin varsinkin niissä tilanteissa jos pystytään käyttämään lain mahdollistamaa niin sanottua sulkutiliä tästä eteenpäin jolloin lesken ei tarvitse lasten täysi ikäisyyteen asti vuosittain tilittää erittäin raskaasti perheen normaalimenoihinkin liittyviä menoja

tämän seurannan ja selvityksen perusteella voitiin päätellä että vakuutussopimuslaki on toiminut varsin hyvin

jos taas joku jostain puolueesta on tyytymätön oman puolueensa työryhmän jäsenen nimittämiseen se on kyllä puolueen sisäinen asia ja siihen ei voi hallituksen sisältä vaikuttaa

pitää osata laskea äänet yhteen niin kuin nytkin ihan pluslaskua

näin saaduista luvuista joissa on desimaaleja pitää osata tunnistaa mikä on perusluku eli se on se luku ennen pilkkua ja ne mitkä ovat pilkun jälkeen tulevat luvut ovat desimaaleja

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjanatalousvaliokunnan mietintö numero neljätoista ensin käydä yleiskeskustelua seija mäkeläkin sotkea yksityiskohtaisen käsittelyn arvoisa puhemies

tämä on ollut tärkeä laki varsinkin suomalaisille kuluttajille

erityisesti on tärkeätä että siltä osin kun valmismatkaa määritellään niin nyt myös kun entistä enemmän ostetaan internetistä erilaisia matkoja ilman että siinä on suoranaisesti vanhanajan matkatoimistoa välissä on tarkemmin määritelty se milloin kuitenkin kuluttajaa suojaavat valmismatkalain säännökset

arvoisa herra puhemies

söderman on oikeassa siinä että suomen tuomioistuinjärjestelmä on saanut poikkeuksellisen paljon tuomioita euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimesta käsittelyjen liian pitkistä ajoista ja tuorein tuomio on tältä viikolta

virasto tekee puolivälissä vastaavan raportin joka on tässä salissa ja tarkastusvaliokunnassa jo käsitelty ja sitten näin loppuvaalikaudesta

silloin kun tarjoajana on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja olemme valmismatkalainsäädännön piirissä mutta jos on kysymyksessä jokin muu tarjoaja niin silloin emme ole kuluttajansuojalainsäädännön piirissä

mutta samassa yhteydessä valiokunta toteaa että tätä avustusta ei jatkossa pidä antaa ellei kunta ole ensin tehnyt sillä tavalla läksyjään että sillä on kokonaisstrategia kaikista kiinteistöistään kokonaissuunnitelma siitä mitä kiinteistöjä ja mihin tarkoitukseen se aikoo käyttää ja mitä kaikkia korjata ja huoltaa

on kuitenkin syytä huomata että nämä jutut myös niitten viipymiset ovat todella kaukaa takaapäin ja siis puhutaan hyvin vanhoista ajoista

on myös tärkeätä että nykyistä selkeämmin matkalla olijan valituspaikat on määritelty ja kuluttajat jatkossa jos valmismatka ei vastaa luvattua tai se on muuten selvästikin valituksen väärti löytävät laista suoraan keinot ja ohjeet siitä minne kääntyä saadakseen oikeutta

niinpä tarkastusvaliokunta on tämän koko vaalikauden aikana useissa yhteyksissä jo perehtynyt aika moniin näihin seikkoihin joita tässä koko vaalikautta koskevassa raportissa käsitellään

eduskunnan tarkastusvaliokunta oli tänään meillä oikeusministeriössä vieraana juuri näiden juttujen käsittelyaikojen johdosta ja oli hyvä että pystyimme esittämään heille kaikilta viime vuosilta mukaan lukien viime vuoden ja nyt alkaneen vuoden selvästi alenevia lukuja sekä keskimääräisistä käsittelyajoista että myös siitä mikä on ollut ehkä kaikista vaikein asia tähän asti että myös pitkään kestäneiden juttujen käsittelyajat ovat viimeinkin kääntyneet laskuun

vasta sen jälkeen päästäisiin siitä ilmiöstä pois jonka edustaja sarkomaa täällä hyvin kuvasi itse asiassa myös viimeisessä puheenvuorossa edustaja puumala kuvaili että nyt tämä nykyinen apujärjestelmä tosiasiassa johtaa kunnilla vääränlaiseen osaoptimointiin siihen että ne lapset sairaat työntekijät kärsivät käsittämättömän pitkään siksi että odotetaan sitä kuitenkin suhteellisen pientä valtionapua

valiokunta joka kerta yksimielisesti siis yli hallitus ja oppositiorajojen on tehnyt hyvin paljon samankaltaisia havaintoja kuin tarkastusvirasto nyt tässä yhteenvedossa koko vaalikautta koskevassa finanssipoliittisessa raportoinnissa

kiitoksia talousvaliokunnalle

siitä myös hyvin paljon kiitoksia eduskunnalle ja kun täällä on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja paikalla niin erityisen paljon kiitoksia siitä että eduskunta on ymmärtänyt tuomioistuinten ruuhkanpurkutarpeita vielä enemmän sitten tai loppusuoralla vielä vähän lisää verrattuna siihen mitä hallituksessakin tätä ymmärrystä on riittänyt

jatkossa vain semmoiset kunnat saisivat valtionapua jonka siis kuuluu olla isompi kuin se nyt on mutta vain kun ensin on tämä kokonaissuunnitelma ja oma sitoutuminen ja kunnan omavastuu hoidettu

mutta jotta tarkastamisella ja koko tällä prosessilla olisi jotain mieltä niin varmastikin on syytä ja kovasti arvostaisin jos tässä lähetekeskustelussa myös evästettäisiin miten tästä eteenpäin miten tehtyjä virheitä voidaan välttää miten asioita voidaan tehdä paremmin

arvoisa puhemies

täällä kysyttiin myös historiaa ja alueellisuutta

meillä on myös erittäin monia lainsäädäntömuutoksia käynnissä joista mainitsen tässä yhteydessä sen että eduskunta saa vielä tänä vuonna toivottavasti jo nyt keväällä hallituksen esityksen siitä että hovioikeuksiin on tulossa jatkokäsittelylupajärjestelmä joka tulee merkittävästi lyhentämään juttujen kokonaiskestoa ja poistamaan ainakin rikosjutuissa niitä aika turhauttaviksi koettuja juttuja joissa toistetaan vaan samaa asiaa uudelleen mikä on käräjäoikeudessa toistettu eivätkä väitteet sinänsä juurikaan muutu

vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta tehostettaisiin erityisesti tarjottaessa sijoitussidonnaisia vakuuksia olette varmasti lehdistäkin viime aikoina nähneet sitten jälkikäteisiä oikeusriitoja tämän puolen toiminnassa

kun kunnat eivät pääsääntöisesti vielä ole kartoittaneet tätä tilannetta niin alueellisesti emme osaa vastata

oikeusministeriö nimittää aivan lähipäivinä kunhan saamme teiltä kaikilta eduskuntaryhmiltä vielä nimet jäseniksi työryhmän jonka on määrä valmistella ehdotus laiksi kansalaisaloitteesta joka nyt on jo tässä eduskunnassa sisällä olevassa perustuslakiesityksessä

södermanin tärkeään kysymykseen että tämän viikon torstaina hallitus hyväksyy talouspolitiikan torjuntaohjelman jonka tiedotustilaisuudessa me juuri tämän talousrikostorjunnan ohjelman anteeksi ja kiitoksia ed

sen sijaan historiasta voidaan sanoa että sen kaltainen ilmiö mikä näihin aivan uusiin julkisiin rakennuksiin liittyy että ihan uusikin rakennus voi olla valmiiksi jo sairas tai sairastuttava että siellä oireillaan on selvästikin tämän ajan ilmiö joka liittyy paitsi näihin ketjutukseen huonoon laatuun huonoon valvontaan täällä esiin tulleisiin asioihin jopa siihen että tahallaan käytetään kaksia kriteereitä riippuen kenelle rakennetaan itselle vai toiselle mutta myös uusiin materiaaleihin ja varsinkin näiden materiaalien keskinäisen käyttäytymisen tuntemattomuuteen

valtiontalouden tarkastusviraston kertomus viime vuodelta puoluerahoituksen valvonnasta on käsittelyssä ja heti alkuun eduskunnan menettelytapojen vuoksi kerron että tarkastusvaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

lisäksi tarkastettaisiin säännöksiä muun muassa niin sanotuista ryhmäetuvakuutuksista henkivakuutuksen ehtojen muuttamisesta edunsaajamääräyksestä henkivakuutukseen perustuvan oikeuden ulosmittauksesta sekä korvausvaatimuksen vanhentumisesta ja kanneajasta

muuten tällä tarkastamisella ei ole mieltä jos se ei ole osa oppimisprosessia asioiden paremmin tekemisen prosessia

tarkastusvaliokunnan yksimielisen työskentelyn takana on se filosofia että me ensisijaisesti haluamme oppia emmekä osoittaa että nyt joku on tehnyt virheen

vakuutussopimuksen osapuolten asema ei muutu merkittävästi sillä esitys sisältää pääasiassa selvennyksiä ja täsmennyksiä voimassa olevaan lainsäädäntöön

näiden muodollisuuksien jälkeen nostan tarkastuksesta esiin sen että valtiontalouden tarkastusvirasto löysi puutteita puoluerahoitustarkastuksen yhteydessä erityisesti siinä miten tilintarkastajia oli käytetty mikä oli heidän koulutuksensa oliko se pätevä lain tarkoittamassa määrin oliko tilintarkastus tehty niitä vaatimuksia noudattaen joita uudessa laissa on

nämä ovat olleet sekä todistajille että syyttäjille että hovioikeuden käsittelylle turhauttavia ja mielestäni kertoo kyllä jotakin suomalaisen asianajajakunnankin hienosta moraalista se että myös asianajajaliitto kannattaa tätä uudistusta ja katsoo että ei ole myöskään heidän etujensa mukaista että hovioikeuksissa aina toistetaan tämänkaltaisissa jutuissa koko täysimääräinen käsittely

sopeuttamistoimista huolimatta hallitusohjelmassa asetetut finanssipolitiikan tavoitteet jäävät suurelta osin saavuttamatta

pikaluottojen tarjonta on kasvanut voimakkaasti parina viime vuotena ja ne ovat aiheuttaneet maksuvaikeuksia erityisesti nuorille kuluttajille

tämä on senkin takia erittäin tärkeä asia ja toivottavasti nopeasti korjaantuva asia että uudessa puoluerahoituslaissa on yksi keskeinen mekanismi jo nimenomaan että nostimme sanktioita siihen että tilintarkastukset on hoidettu kunnolla ja että tilintarkastajat valvovat muun muassa näitä ilmoitusvelvollisuuksia ulkopuolisesta rahoituksesta että ne on hoidettu kunnolla ja että niitä noudatetaan

sopeuttamistoimet ovat vaimentaneet alijäämien kasvua mutta eivät ole riittäneet valtion velkasuhteen kasvun taittamiseen aivan niin kuin pääministeri äsken itsekin kuvasi

sen osalta mietitään yhteistyössä käräjäoikeuksien kanssa että olisiko osa siitä rahasta järkevää laittaa kaikkein pahimmin ruuhkautuneiden paikkakuntien syyttäjille

aivan muutamaan hienoissa ryhmäpuheenvuoroissa olleeseen havaintoon kommentteja

opiskelijat ovat kokeneet että suullisen kielitaidon opiskelua lukioissa on liian vähän

sitä on pohdittu työryhmissä ja komiteoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nämä kysymykset ovat tietysti hyvin herkkiä

siksi tämän lakiesityksen mukaan vieraiden kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa alueiden lisäksi suullista kielitaitoa

se kuulostaa kyllä ajatukselta joka on hyvin lähellä sitä mitä hallitus on esittänyt muun muassa hallituksen esityksessä lahjontarikosten tiukentamisesta

julkisen talouden kestävyysvajeen umpeenkuromiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutus on ollut päättyvällä vaalikaudella erittäin hidasta ja lisäksi toteutus on jäänyt pahasti kesken

niin täällä eduskunnassakin sitten perustuslakivaliokunta yhden meidän esityksemme osalta katsoi että herkkyysraja ylittyi

siellä perusteluissa hallitus esittää nöyrästi että eduskunta ottaisi harkittavakseen että mietittäisiin myös näitä eduskunnan erilaisia työskentelytapoja ohjeistuksia

söderman viisaasti ja varovaisesti kuvaili esitimme ensinnäkin rikoslakiin harkinnanvaraisen viraltapanomahdollisuuden laajentamista tuomarien osalta ja sitten näitä kahta muuta asiaa jotka siis nyt tullevat hyväksytyiksi tänään ja seuraavassa käsittelyssä eli virkamieslakiin mahdollisuutta antaa varoitus ja tarkistusta säännöksiin koskien tuomarille hakemuksetta annettavaa eroa

suomi on väestön ikääntymisen ja talouden rakennemuutoksen seurauksena tilanteessa jossa julkisen talouden menot uhkaavat pitkällä aikavälillä jäädä tuloja suuremmiksi

se on edelleen valinnainen ja maksuton opiskelijalle

siinä yhteydessä voitaisiin myös vihreiden ryhmäpuheenvuorossa olleet toiveet katsoa eduskunnassa

eläinsuojelu ja metsästysrikokset ovat tulossa lähisuhdeväkivallasta on lähtenyt parhaillaan lausuntokierrokselle erittäin tärkeä väkivallan torjuntaan liittyvä kriminalisoinnin kiristäminen

kokeen laatimisesta vastaa opetushallitus joten se on samanlainen ja täsmällinen kaikille opiskelijoille

tarkastusvirasto pitää hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa tärkeänä välineenä julkisen talouden vakauttamiseen siis on ollut hyvä väline on tehty hyvä päätös

valiokunnan kuulemisessa painotettiin ja mietinnössä painotetaan sitä että opettajien täydennyskoulutuksen riittävyydellä on välttämätöntä taata se että opettajilla on hyvät valmiudet testata ja myöskin opettaa tämä kurssi opiskelijoille

talousrikospuolella tulliselvitysrikos on jo eduskunnassa hyväksytty ja valmisteilla on useita toimia talousrikoksien torjunnassa muun muassa tämä käännetty arvonlisävero on lähtenyt oikeusministeriön vaatimuksesta nyt valtiovarainministeriöön

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa peräänkuulutettiin internet äänestystä

mutta tämän ensimmäisen asian kohdalla nykyistä laajempi viraltapanomahdollisuus tuomarien osalta perustuslakivaliokunta katsoi että koska ehdotimme tiukempaa kontrollia tuomareille kuin virkamiehille yleensä se ei ole perustuslain näkökulmasta hyväksyttävää ja tähän meidän on tietysti oikeusministeriössä tyytyminen

talouden tuotantopotentiaalia ja tuottavuutta kasvattavat toimenpiteet vaativat aikaa minkä vuoksi päätöksiä on tehtävä alkavan vaalikauden alussa

sdpn monipuolisessa puheessa puhuttiin niin kuin monissa muissakin koulusta ja lopetettakoon tämä kommentti siihen että uudes sa esityksessä tuntijakolaiksi on suuntia siihen suuntaan mitä muun muassa sdp on esittänyt merkittävästi paremmin kuin koskaan aikaisemmin

ja mikä kaikista tärkeintä lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden rangaistustason nostaminen on parhaillaan loppusuoralla

esityksen mukaan luoton todellinen vuosikorko olisi ilmoitettava myös pieniä ja lyhytaikaisia luottoja markkinoitaessa

tarkastusvirasto siis todennäköisesti itsenäisesti ja täysin tietämättä siitä että samaan aikaan myös arviointiryhmä päätyi samaan ajatukseen päätyi siihen että ensi vaalikauden alussa on rohjettava tehdä päätöksiä

näin parannettaisiin kuluttajan mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa pienten ja lyhytaikaisten luottojen hinnasta sekä verrata näiden luottojen hintaa muiden luottojen hintaan

siellä on pientä hiottavaa josta valiokunta aivan mietintönsä lopussa nostaa erikseen esiin sen toimiiko tämä aivan valmistelun loppuvaiheessa mukaan tullut ajatus että yksittäisissä ilmoituksissa pitää aina lukea juuri sen ilmoituksen rahoittaja

läpäisyperiaatteella sekä yhteiskunnallisten aiheiden painoarvoa kasvattaen ja valinnaisuutta kasvattaen tähän suuntaan ollaan menossa

perustuslakivaliokunta punnitsi että tuomarien riippumattomuus ja virassapysymisoikeus painaa enemmän kuin se ajattelu mikä meillä oikeusministeriössä oli taustalla että tuomareilta pitää voida odottaa vielä suurempaa poikkeuksellista lainkuuliaisuutta

se ei tarkoita sitä etteikö niitä voida jaksottaa järkevästi mutta toisin kuin tällä vaalikaudella jolla kaksi ensimmäistä vuotta aika lailla hukattiin siihen että mentiin sopimaan että jos nyt kuitenkin jotain ihmeellistä tapahtuisi niin vasta puolessavälissä tarkastusten jälkeen aletaan toimia nyt tarkastusvirasto kehottaa toimimaan heti

tältä osin olemme siis samalla asialla

tästä valiokunta on saanut hyvin ristiriitaista palautetta ja toivoisi että tämä parlamentaarinen toimikunta tai työryhmä arvioisi tältä osin säännöksen tarpeellisuutta

hallitus ehdottaa väärinkäytösten vähentämiseksi että lakiin lisätään säännös jonka mukaan luotonantajan on todennettava lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti ennen luottosopimuksen tekemistä

ja niin tällä haetaan nimenomaan sitä mahdollisuutta että silloin kun se omaisuus on esimerkiksi selkeästi kiinteistössä tai laitettavissa tileiksi niin voidaan antaa näitä helpotuksia

taustalla oli muun muassa ajatukset siitä että jos on useita törkeitä rattijuopumuksia takana niin näyttääkö oikeudenkäynti silloin itse asiassa kaikilta osin luotettavalta jos tuomarilla tämänkaltaisia rikoksia on takana mutta ei kuitenkaan siis vankeusrangaistusta

laki sisältäisi myös tarkempia säännöksiä siitä millaisia menetelmiä todentamisessa on käytettävä silloin kun se suoritetaan sähköisesti ilman että osapuolet tapaavat henkilökohtaisesti

mielestäni myös professorien työryhmä kehotti toimimaan heti vaikka suhdannesyistä jaksotettaisiinkin toimenpiteitä pidemmälle ajalle

on vaikea uskoa että suomessa olisi vielä tahoja jotka eivät näe että kuntauudistus tarvitaan muun muassa väestön ikääntymisen ja toisaalta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen vuoksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aluksi haluan kiittää lakivaliokuntaa siitä että se työruuhkastaan huolimatta käsitteli tämän rikosvahinkolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen erittäin ripeästi

pantarangaistus on juuri lakivaliokunnassa saanut hyvän vastaanoton ja siellä on erikseen jo hallituksen esityksessä nimenomaan nämä talousrikostilanteet torjuttu yhdeksi tilanteeksi jossa se ei käy jos arvioidaan että riski on liian suuri

harkitsemattoman luotonoton vähentämiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös jolla kielletään kulutusluottosopimuksen nojalla myönnettävien varojen välitön maksaminen kuluttajalle silloin kun luottoa haetaan ja se myönnetään myöhään illalla tai yöllä

tässä menevät nyt ehkä sitten kysymykset pikkaisen sekaisin eli valtionvarainministeriön alainen maistraatti on se toimija joka valvoo että holhoojat ovat toimineet oikein

arvoisa herra puhemies

södermanin kanssa käyneet keskustelua siitä että tuomioistuinten johtamisessa on vielä paljon parantamisen varaa ja sen takia hovioikeuden presidentti mikko könkkölä johtaa parhaillaan työryhmää joka miettii tuomioistuinten organisointilakeja kokonaisuudessaan

kävimme syksyllä ennen joulua erittäin työteliäällä parin päivän tukholman matkalla ihmettelemässä sitä kysymystä että miten tässä samassa tilanteessa jossa euroopan talousveturit ovat yskineet jossa maailmantalous on ollut vaikea ja jossa ruotsinkin teollisuudella on ollut myös niitä teollisuuden haaroja joihin meidän rakennemuutoksemme on osunut ruotsi on onnistunut koko ajan pitämään huomattavasti parempaa työllisyyttä yllä

sen takia juuri ja nyt tulee vastaus siihen miksi näitä helpotuksia on lähdetty siitä että niitä missä on väärinkäytöksen vaara voidaan jatkossa valvoa paremmin ja tarkemmin ja vaikka useammankin kerran vuodessa ja tilityksiä penätä suuremmalla tarkkuudella kun taas semmoisessa jossa sitä vaaraa ei nähdä tai joka on suorastaan esimerkiksi yhdessä kiinteistössä kiinni ja josta ei ole tehty mitään oikeustoimia annetaan niitä helpotuksia

kysymys on erityisesti siitä seikasta että toivotaan että päihtyneenä yön pikkutunneilla harkitsematta ei velkaannuta ja varsinkaan ylivelkaannuta

hallitus puolustaa elintärkeätä mutta vielä aika alkuvaiheessa olevaa hankettaan ja oppositio haukkuu koko hanketta sirpaleisesti argumentoiden

jos teillä on aikaa ja kiinnostusta niin valtiontalouden tarkastusviraston raportti eräästä hallinto oikeudesta kertoo korutonta kieltä siitä että kun jokainen tuomari on riippumaton niin on erittäin haasteellista ja johtavalle tuomarille laamannille presidentille tai muuten johtavassa asemassa olevalle tuomarille hyvinkin vaikeata tietyissä tilanteissa jos tuomari itse ei ota vastaan palautetta saada semmoinen oikeudenmukainen hyvä johtamistapa että kaikki kantavat vastuunsa myös työn sujumisesta ja yhtä lailla ahkeruudesta

ymmärrän että maallikko puhuu varkaudesta mutta jos suomessa tapahtuu varkaus siitä ei ikinä selviä pelkästään poliisin kirjoittamilla sakoilla

niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan on tärkeää että kärsimyskorvauksen enimmäismäärä on nykyistä oikeudenmukaisemmassa suhteessa rikoksen uhrin kärsimykseen vaikka lapsen kärsimystä ei tietenkään koskaan voida kokonaisuudessaan korvata rahalla

luotonantajan perimää korkoa ja muuta taloudellista etua ei jatkossa enää arvioitaisi suhteessa julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten vastaavassa luotonannossa ottamaan korkoon ja muuhun taloudelliseen etuun

siellä nousi esiin lähes jokaisessa kuulemisessa joita oli yli kymmenen ja joissa myös tapasimme ruotsin vastaavat talousviisaat sekä professorien ryhmän että ruotsin tarkastusviraston se että ruotsissa yli blokkirajojen tiettyihin talouden peruspilareihin ja talouspolitiikan keskeisiin linjauksiin on sitouduttu

tässä haetaan nimenomaan sitä kiinnijäämisriskin kasvamista parempaa turvaa edunvalvottavalle ja parempia mahdollisuuksia maistraattien toimia

mutta kansan suussa tietysti sanat kulkevat toisella tavalla

kuntauudistuksen kuntakuulemisten aikataulu on ehkä luonut tai sitten on onnistuttu luomaan väärän mielikuvan siitä ettei hallitus aikoisi kuunnella saamaansa palautetta